toivon todella että suomen hallituksella olisi jatkossa uskallusta ja näkemystä tehdä innovatiivista ja todellisuuteen nojaavaa lainsäädäntöä eikä vain tyytyä seuraamaan muiden länsimaiden kehitystä muutaman askeleen jäljessä

mutta ennen kaikkea kyse on asenteista ja yhteisestä ympäristöstämme välittämisestä ja tietysti niitä roskakoreja aina voisi myös olla enemmän mutta pelkästään niiden lisääminen ei riitä jos välinpitämättömyys jatkuu

tasa arvoinen avioliittolaki ei ole keneltäkään pois

kuntauudistuksessa ei ole kyse ainoastaan oman kunnan kyvystä tuottaa lähipalvelujaan vaan myös kaikkien kuntien kyvystä houkutella alueelleen menestyviä yrityksiä luoda työpaikkoja ja näin tuottaa verotulojen kautta hyvinvointia omien kuntalaisten lisäksi koko muulle maalle

arvoisa puhemies

aivan liian usein lapset joutuvat pitkäaikaiskärsijöiksi vanhempiensa välienselvittelyssä ja kuten jo maalaisjärkikin kertoo ja monissa tutkimuksissa on todettu vanhempien riitely ja sen jatkuminen eron jälkeen on suuri riski lapsen hyvinvoinnille

sovittelu on ollut tuloksellista nopeaa ja taloudellisesti edullista ja siinä voidaan mikä hienointa samassa prosessissa käsitellä eroon liittyviä juridisia sosiaalisia ja psykologisia kysymyksiä

on totta kai tiedostettava että kaikkiin tapauksiin tämäkään malli ei toimi mutta tämä malli tuo varmasti monen lapsen elämään kaivattua rauhaa ja vakautta

arvoisa herra puhemies

täällä talousarvioaloitteiden joukossa on monia erittäin tärkeitäkin hankkeita joihin kovin mieluusti ohjaisin varoja jos niitä ylenpalttisesti olisi jaettavana

valitettavasti tilanne ei kuitenkaan näin ole

myöskään tiistaina käsitelty kuluvan vuoden kolmas lisätalousarvioesitys ei suuntaa lyhyellä aikavälillä muuta vaan päinvastoin

tiukassa ta loudellisessa tilanteessa hallitus on tehnyt parhaansa ja jakanut varoja sinne missä suomi niitä tällä hetkellä eniten tarvitsee ja tälle työlle annan kaiken tukeni

joka ikinen meistä tietää missä vastuunkanto ja perusarvot elämään pitäisi opettaa ja oppia ja saada ja tuo paikka on koti

en itsekään tietenkään ensisijaisesti kannata kepin käyttämistä eli tässä tapauksessa sakkoja mutta kyse on oikeasti kuten edustaja heinonen sanoi isosta ja vakavasta ongelmasta ja se ei näytä pelkällä kauniilla puheella tänä päivänä hoituvan

salissa on puhuttu turvallisuudesta eri näkökulmista

nimittäin ministeri räsänen on myöntänyt hiljattain julkisuudessa että maassamme tapahtuva laiton tiedustelu eri maiden taholta on suomelle ongelma ja vakoilu ei ole ministerin mukaan vähentynyt kylmän sodan jälkeen

kysyisinkin ministeriltä minkälaisesta liikkumavarasta ja summista on kyse jotta asiaan voidaan puuttua sen vakavuuden vaatimalla tasolla

kuntien velvollisuutenahan on huolehtia siitä että niiden asukkaille tarjotaan kaikki lakisääteiset palvelut ja fakta on että nykyisellään osa kunnista ei pysty näitä velvoitteitaan täyttämään vaikka haluaisikin eikä tilanne tästä tulevaisuudessa muutu päinvastoin

vaikka kuntatalouden tila on ollut kuluneena vuonna vielä suhteellisen hyvä aiheuttaa esimerkiksi väestön ikääntyminen kunnille tulevaisuudessa menojen nousupaineita joista noin puolet kohdistuu kuntien järjestämisvastuulla oleviin hoito ja hoivapalveluihin

on aivan selvää että kansalaisten lähipalvelut voidaan taata ainoastaan muodostamalla vahvoja ja taloudellisesti elinvoimaisia kuntia jotka pystyvät itse tuottamaan suurimman osa peruspalveluistaan

kunta ja palvelurakenteen uudistaminen ja siihen vaikuttavat taustatekijät ovat olleet vuosia esillä ja vasta nyt on ryhdytty tositoimiin ja uudistukset tulevat todella tarpeeseen

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen uudistukset tulevat epäilemättä parantamaan koulujen työrauhaa sillä ne mahdollistavat puuttumisen häiriö ja vaaratilanteisiin entistä paremmin sekä antavat myös eväitä käsitellä asioita oppilaiden kanssa kasvatuksellisessa hengessä

arvoisa puhemies

lopuksi lyhyesti

olen iloinen siitä että ensi vuoden budjetissa kuntauudistuksen tarve on huomioitu ja ensimmäiset askeleet otettu kohti työssäkäyntialueisiin perustuvia peruskuntia ja oikeudenmukaista verotusjärjestelmää

on kuitenkin samaan hengenvetoon todettava että on tavallaan sääli että tällaisia lakiesityksiä edes tarvitaan sillä elämän perusasiat käyttäytymissääntöineen pitäisi vanhempien opettaa lapsilleen kotona ja näin ei kuitenkaan ikävä kyllä mitä ilmeisimmin läheskään kaikissa kodeissa tapahdu

tällöinhän ei jää muita vaihtoehtoja kuin antaa opettajille järeämpiä toimivaltuuksia puuttua tilanteisiin ja opettaa oppilaille kouluopetuksen ohella myös muita elämän perusasioita

tämä ei kuitenkaan saa merkitä kasvatusvastuun ulkoistamista opettajille kouluille ja yhteiskunnalle ja tämän jo edustaja lohikin hyvin puheenvuorossaan totesi

vastuun lapsista ja nuorista on edelleen oltava ennen kaikkea heidän vanhemmillaan ja läheisillään ja nämä tulisikin sitouttaa huomattavasti vahvemmin lastensa asioiden selvittämiseen ja kouluelämään yleisemminkin

koska lipputuloilla on rahoitettava puolet hsln toiminnasta saamatta jäävät lipputulot vaikuttavat joukkoliikenteen palvelutasoon

arvoisa puhemies

tilannetta ei auta se että myös julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä hallituksen sinällään kiitettävistä mittavista sopeutumistoimista huolimatta

se on asettanut tavoitteekseen valtion velkakierteen katkaisemisen sekä kestävyysvajeen umpeen kuromisen vaalikauden loppuun mennessä ja tämä on ainoa oikea järkevä ratkaisu

erityisen tervettä itsetuntoa osoittaa lisäksi kataisen hallituksen sitoumus tarkistaa oman politiikkansa purevuutta pitkin hallituskautta sekä samassa yhteydessä annettu lupaus ryhtyä tarvittaessa lisätoimenpiteisiin maamme talouden kuntoon saattamiseksi

lukuisten erilaisten verojen luvatussa maassamme onkin viimeistään nyt aika tervehdyttää veropolitiikkaa ja tehdä muutoksia verotuksen perusteisiin siirtämällä päätäntävaltaa ja vastuuta yhteiskunnan holhoamisen sijaan enemmän yksilölle itselleen

olenkin tyytyväinen ensi vuoden budjettiesitykseen kirjatuista aikeista siirtää verotusta yhä enemmän maksukyvyn sekä omien kulutustottumusten mukaiseksi

kun muutokset vielä tehdään siirtämällä painopistettä pois kasvulle haitallisesta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö ja terveysperusteista verotusta on suunta oikea

kokoomusjohtoisen hallituksen ansioksi voi myös lukea ensi vuonna tehtävän ansiotuloverotuksen tarkistuksen jolla estetään työn verotuksen kiristyminen ansiotason nousun ja inflaation seurauksena

arvoisa puhemies

toivo paremmasta tulevaisuudesta luo uskoa selvitä edessä olevista haasteista ja toivosta rakentuu myöskin hyvä yhteiskunta

on ehdottoman tärkeää että työn tekeminen on yhteiskunnassa aina kannattavampaa kuin joutilaisuus ja tuilla eläminen

olen iloinen siitä että ensi vuoden budjetissa on panostettu vaikeasta taloustilanteesta huolimatta muun muassa etuuksien ja palveluiden parantamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

olen edustaja katajan kanssa aika lailla samoilla linjoilla eli tänään erilaisia opposition puheenvuoroja kuunnelleena huomaa että hyvin monessa puheenvuorossa on noussut esiin suuri huoli hallituksen ja opposition välillä olevasta suuresta juovasta kuntauudistukseen liittyen eli olette peräänkuuluttaneet sitä että kaikki haluaisimme saavuttaa yhteistä tavoitetta

arvoisa puhemies

samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä että nuoret myös saavat riittävästi tietoa ja opastusta tarjolla olevista vaihtoehdoista ja oikeasti myös tarttuvat niihin

nuorena syrjäytynyt ihminen käyttää elinaikanaan noin miljoona euroa enemmän sosiaali ja terveyspalveluita kuin nuori joka jatkaa opiskelujen jälkeen työelämään ja jaksaa olla työelämässä mukana vanhuuseläkeikäänsä asti

tämän vuoksi meidän yhteinen etumme on varmistaa että kaikki nuoret ja kaikki muutkin työkykyiset ja työhaluiset otetaan mukaan kehittämään yhteiskuntaamme

salissa on puhuttu tänään paljon ja paljon tekisi mieli itsenikin sanoa mutta nostan esiin omassa puheenvuorossani vain muutaman monista itselleni tärkeistä asioista

lipputuloilla on rahoitettava puolet hsln toiminnasta joten saamatta jäävät lipputulot vaikuttavat ymmärrettävästi joukkoliikenteen palvelutasoon

silti parhaimmassakin yhteiskunnassa jokainen meistä kohtaa jossain elämänsä vaiheessa tilanteita joissa tarvitaan yhteiskunnan tukea ja palveluita

voin aidosti ilmaista tyytyväisyyteni hallituksen päätökseen nostaa yhdeksi päätavoitteekseen syrjäytymisen ja köyhyyden estämisen sekä terveysongelmien torjumisen

vaikeasta taloustilanteesta huolimatta etuuksien ja palveluiden parantamiseen työelämän kehittämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tehdään merkittäviä panostuksia

kaivattuja uudistuksia ovat myös mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen ja kuntoutuksen uudistaminen palvelemaan paremmin kuntoutujan tarpeita ja työelämän mahdollisuuksia

myös kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon kehittäminen hallinnonalojen yhteistyöllä on osoitus täsmätoimista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja varhaisen tuen lisäämiseksi

on tärkeää että yhteiskunta kannattelee heikoimpiaan mutta auttaa heitä vähitellen kantamaan myös vastuuta itse itsestään

yksi hallituskauden suurimmista haasteista onkin saada kaikki kynnelle kykenevät töihin osallistumaan hyvinvointivaltion palveluiden rahoittamiseen edes osittain

olen tyytyväinen siihen että hallitus on luvannut ryhtyä aktiivisiin toimiin työllisyysasteen nostamiseksi ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi

hallituskaudella lisätään erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia osallistua koulutukseen palkkatuettuun työhön ja muihin palveluihin

eli maa ja metsätalousministeriössähän on valmisteilla uusi toimeenpanolaki jonka tavoitteena on tukea luomuohjelman kasvutavoitteita

ministeriltä olisin vielä tarkemmin halunnut kuulla miten hallitus edistää alan pienyrittäjien mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa

lisäksi kaikkein akuuteimpaan tarpeeseen hallitus on antanut tänään myöhemmin käsiteltävän toisen lisätalousarvion jolla muun muassa lisätään juuri nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä

yhtä lailla tärkeä signaali hallitukselta on että etuisuuksilla elämisen sijaan se pyrkii kannustamaan työntekoon muun muassa osatyökykyisten työmahdollisuuksia parantamalla

tästä tavoitteesta pidettiin kiinni ja hallitusohjelmaan kirjattiin ensimmäistä kertaa periaate siitä ettei hinta ja ansiotason nousu missään tilanteessa johda verotuksen kiristymiseen

olen iloinen siitä että näillä kokoomuksen ajamilla painotuksilla voin olla mukana rakentamassa välittävää ja menestyvää suomea maata jossa työntekoa arvostetaan ja jossa jokaisella on mahdollisuus suunnitella tulevaisuuttaan samalta viivalta maata jossa kenenkään haaveita ei murskata olivat kotiolot mitkä tahansa

en tiedä tietääkö edustaja niikko muun muassa sitä että se on fakta että tuhannet suomalaiset lapset elävät jo tänä päivänä sateenkaariperheissä ja näiden perheiden suurimpia haasteita on juuri ympäröivän yhteiskunnan suhtautuminen heihin

uskon itse vakaasti siihen ja tämä on myös muista salissa olevista valtaosan mielipide että tasa arvoinen avioliittolaki antaisi näille lapsille heidän vanhemmilleen ja lähiympäristölleen selkeän viestin siitä että heidän perheensä on yhtä arvokas ja hyvä kuin kaikki muutkin ympärillä olevat perheet

temin ja tilastokeskuksen tilastoissa ilmenee kuinka työllisyysaste on laskenut peräti yhden prosenttiyksikön vaikka itse työttömyys onkin laskenut

työmarkkinoiden tukkoisuudesta kertovat esimerkiksi suomen ylioppilaskuntien liitosta kuullut arviot joiden mukaan opiskelijat eivät uskalla ottaa papereitaan ulos koulusta korkeakoulutettujen heikentyneen työllisyystilanteen vuoksi

tehdyt veronkorotukset nopeasti kohonneet kustannukset ja kuluttajien kutistunut ostovoima vähentävät kotimaisten palvelujen kysyntää ainakin tänä ja ensi vuonna

hallituksen esitykset työllistäväksi lisätalousarvioksi sekä kasvua ja kilpailukykyä vahvistavaksi budjetiksi maltillinen palkkaratkaisu ja kestävyysvajetta umpeen kurova rakennepaketti ovat oikeita ja kipeästi kaivattuja askelia välttämättömään suunnanmuutokseen kuten jo ryhmäpuheenvuorossamme tiistaina todettiin

työuria pidennetään ja työllisyysastetta nostetaan mittavalla toimenpidekokonaisuudella johon kuuluvat siis muun muassa opintoaikojen lyhentäminen opiskeluun pääsyn nopeuttaminen oppivelvollisuusiän nosto ja oppisopimuskoulutuksen tekeminen nykyistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi niin yrityksille kuin nuorillekin

työttömille tuleva työttömyysturvan ja asumistuen suojaosa osatyökykyisten työllistämispaketti sekä kotihoidon tuen jakaminen molempien vanhempien kesken ovat puolestaan toimenpiteitä jotka toivottavasti kannustavat jatkossa työn pariin myös niitä jotka helposti muutoin jäisivät kotiin

uudistus siis toivottavasti edistää omalta osaltaan myös työelämän tasa arvoa parantaa naisten työmarkkina asemaa ja tasaa vanhemmuuden kustannuksia vanhempien työnantajien välillä

yrittäjyyteen kannustava mittava yhteisöveron kevennys sekä kasvuun kannustava osinkoverouudistus miljardiluokan kasvurahastot ja palkkaverotukseen tulevat kevennykset osaltaan varmasti auttavat yrityksiä saavuttamaan tätä tavoitetta

arvoisa puhemies

vaikka tehdyt päätökset eivät yksinään ratkaise kaikkia ongelmiamme ovat ne askelia oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

mutta olen näitä salipuheenvuoroja joitakin tunteja tänään kuitenkin kuunnellut ja ei voi välttyä tunteelta että kaikki tämä on kuultu jo lukuisia kertoja aiemmin